maatalousyrittäjien eläkelaitos laati sosiaali ja terveysministeriön toimeksiannosta tästä kokeilusta arviointiraportin

tässä valmistelussa on luonnollisesti otettu huomioon vireillä olevat sosiaalihuollon lainsäädäntöön vaikuttavat kokonaisuudet kuten hallituksen rakennepoliittinen ohjelma ja perhehoitolain valmistelu sekä eräiden työryhmien kuten toimiva lastensuojelu selvitysryhmän ehdotukset

nämä selvennykset ja kunnossapitoon liittyvät selvennykset koskevat esimerkiksi muutostöitä mutta myös kunnossapitotöitä

mutta te ympäristöministeri lehtomäki olette varmasti yrittänyt puolustaa hallinnonalaanne mutta valitettavasti tämä saldo ei ole kovin vakuuttava

ehkä on syytä todeta että vielä tässäkin talossa menevät joskus herttaisesti sekaisin euroopan neuvosto ja euroopan unioni ja eurooppa neuvosto

sosiaali ja terveydenhuolto vie kuntien budjeteista keskimäärin lähes puolet osalla kunnista vielä huomattavasti enemmän

ympäristörahat vähenevät vuosi vuodelta ja työtä puhtaan ympäristön puolesta tehdään koko ajan vähenevällä väellä

nyt ei ole aika aloittaa puhtaalta pöydältä

haluan tässä nostaa esille sen että vaikka olkiluoto on niin sanottu entinen olemassa oleva paikkakunta ja sijoituspaikka on selvää että tuolle alueelle joudutaan tekemään myös uusia ratkaisuja ja uusi johtokäytävä

tästä isosta urakasta emme selviä vain säästöillä tai veronkorotuksilla

euroopan neuvosto on siis euroopan alueella toimivista järjestöistä se vanhin ja laajin poliittinen yhteistyöjärjestö paljon laajempi yhteenliittymä kuin esimerkiksi euroopan unioni

minä olen sitä mieltä kuten jo äsken totesin että meidän pitää vihdoin saada aikaan ratkaisuja koska tämä jatkuva epävarmuus ei ole ollut omiaan vahvistamaan kansalaisten eikä myöskään ammattilaisten luottamusta tähän meidän järjestelmän tilanteeseen

päätöslauselma tarjoaa varmasti kaikille itämerestä kiinnostuneille uutta tietoa mutta myös konkreettisia keinoja itämeri yhteistyöhön ja haavoittuvan itämeremme suojelemiseksi

ehkä tässä yhteydessä kun kunnossapitotöistä puhutaan on syytä mainita yksityiskohtaisissa perusteluissa esiin tuleva asia jossa valiokunta muuttaa hallituksen esitystä

kokonaisuudistuksen osana on jo valmistunut laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali ja terveyspalveluista ja luonnollisesti sote uudistus määrittää puitteet tämän nyt käsittelyssä olevan lain toimeenpanoon

kiitoksia arvoisa puhemies

meillä ympäristövaliokunnassa teidän virkamiehenne ovat kertoneet että ministeriössä joudutaan jo jopa miettimään mitä hommia jätetään tekemättä resurssipulan vuoksi

ympäristövaliokunta siis ehdottaa nyt että nykyinen hajajätevesiasetus kumotaan ja jätevesimääräyksiä kohtuullistetaan ympäristönsuojelusta tinkimättä

selonteossa ei valitettavasti ole riittävästi myöskään analysoitu eri toimenpideohjelmien päämääriä tavoitteiden saavuttamisen mahdollisuuksia ja polkuja näihin tavoitteisiin

mutta jotta me tätä työtä saisimme nostetuksi esille näitä tärkeitä teemoja olemme järjestäneet valtuuskunnan kanssa muun muassa infotilaisuuksia niistä asioista jotka kulloinkin euroopan neuvoston istuntoviikolla raporttien kautta esiin nousevat

päätöslauselma on toimitettu eduskunnassa kaikkiaan kahdeksaan eri valiokuntaan ja tietenkin valtuuskuntamme toive on että valiokunnat voisivat perehtyä päätöslauselmaan ja mahdollisuuksien mukaan hyödyntää tätä kansainvälisen yhteistyön piirissä tehtyä työtä myös täällä suomessa eri tavoin esimerkiksi suomalaisen lainsäädännön kehittämiseksi

sijaisavun vakinaistaminen edistää myös poroelinkeinon harjoittajien yhdenvertaisuutta muihin tuotantoeläintaloutta harjoittaviin yrittäjiin nähden ja vahvistaa myös poronhoidon yleisiä toimintaedellytyksiä

silti en kiistä sitä etteikö tässä ole kyseessä varsin monimutkainen harjoitus

tämä tarkoittaa maankäytön muutosta tuolla alueella

se koskee julkisuudessakin ollutta keskustelua siitä kenelle kuuluvat hanat korjaustöiden osalta

myöskin jäähdytysveden määrä kasvaa suureksi ja tämän vaikutuksista meillä on vain epävarmoja arvioita

kaipa tämä olisi tehty jo jos tämä olisi helppoa ollut kun tässä ovat useammat hallitukset tätä uudistusta yrittäneet

erityisesti halutaan vahvistaa sosiaali ja terveydenhuollon peruspalveluja varmistaa lähipalvelut ja luoda sujuvat palvelu ja hoitoketjut

ministeri lehtomäki ympäristö ja luonto kaipaavat puolustajaa

valiokunta esittää tästä esityksestä poiketen että hanat kuuluisivat myöskin tulevassa lainsäädännössä nykyisen lainsäädännön mukaisesti lähtökohtaisesti yhtiön vastuulle

miten te aiotte osaltanne varmistaa että ympäristöministeriön elinkaari ei pääty teidän ministerikauteenne kuten ministerikolleganne anttila on kuitenkin julkisuudessa esittänyt

jälleen kerran täytyy korjata näitä vääriä tulkintoja joita on tehty tästä hallituksen rakennepaketista

mutta olen aivan vakuuttunut siitä että nyt kun saamme kuntien ja muiden lausunnonantajien palautteen niin siltä pohjalta hallitus saa hyvän pohjan tehdä sitten omat jatkolinjauksensa tässä asiassa

valiokunta edellyttääkin että selonteon seurantaraportissa esitetään aikataulutus vielä toteuttamatta oleville hankkeille analysoidaan lisätoimenpiteiden tarve sekä arvioidaan toimenpiteiden kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta

samalla tämä mahdollistaa palvelujen toteutuksen uusilla tavoilla vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti mikä on tämän hetken kestävyysvajeen näkökulmastakin äärimmäisen tärkeä asia

tällaisen keskustelu infotilaisuuden olemme järjestäneet viime vuoden puolella eurokriisin vaikutuksista demokratiaan ja sitten toisena keskusteluna venäjää koskevan raportin osalta kävimme tämmöisen informaatiotilaisuuden

lisäksi ympäristövaliokunta esittää eduskunnan hyväksyttäväksi viisi lausumaehdotusta joilla vauhditetaan lain ja uuden asetuksen selkeää ja tehokasta toimeenpanoa

nyt on hyvä pitää mielessä että vaikka meillä on näitä varsin ikäviä esimerkkejä myöskin kotihoidon osalta nostettu julkisuuteen aivan oikeutetusti kuten sanoin niin on kyllä totta samanaikaisesti se että meillä on hyvin erilaisia kuntia hyvin erilaisia tapoja tehdä tätä työtä

arvoisa puhemies

tätä sijaisavun vakinaistamista on ehdottanut myös maatalousyrittäjien työhyvinvointia ja sen kehittämistä sekä työurien pidentämistä selvittänyt työryhmä joka päätti työnsä elokuun lopussa

siellä on luontotyyppejä kasvilajeja ja kuvaavaa on se että karsikosta meillä oli asiantuntija joka kuvasi luonnonlohen tilannetta sanomalla että kahta ette saa

valmistelun kuluessa on kiinnitetty erityistä huomiota siihen että asiakkaiden ääni saadaan kuuluviin ja asiakkaiden viesti on hyvin selvä

itämeri on meidän suomalaisten kotimeri

on totta että tämän vanhuspalvelulain tueksi ja rinnalle on tehty hyvin laaja työ tässä laatusuositusryhmässä ja se on tarkoitettu kyllä toisin kuin ehkä tässä edustaja antaa ymmärtää tuon vanhuspalvelulain oikean toteutuksen tueksi sinne konkreettiseen arkiseen työhön

on todettava että tämä historiallinen vanhuspalvelulaki joka on ollut voimassa vasta viime kesästä lähtien on tuonut jo monia sellaisia asioita tähän vanhustyön arkeen ja ikäihmisten hoitoon ja hoivaan jotka varmuudella pitkässä juoksussa tulevat parantamaan tätä nykyistä tilannetta

myös henkilöstön työhyvinvointia halutaan edistää sekä mahdollistaa ammattilaisten työpanoksen kohdentuminen niin että yhdenvertaisuus toteutuu

kaiken kaikkiaan myös osakkaan ja yhtiön suhdetta selvennetään muun muassa vahingonkorvausvastuuta koskevien säännösten osalta

nyt esitettävillä muutoksilla kohtuullistetaan hajajätevesien käsittelyn vaatimustasoa niin että vaatimukset voidaan täyttää kohtuullisella investoinnilla ja toimivalla tekniikalla

tässä esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki suhdanneluontoisista avustuksista eräiden asuinrakennusten korjauksiin ja tämä esitys liittyy ensimmäiseen lisätalousarvioon

pidämme tiiviisti yhteyttä myös eduskunnan sisällä erityisesti ulkoasiainvaliokuntaan ja haluan kiittää tässä yhteydessä ulkoasiainvaliokuntaa siitä hyvästä yhteistyöstä ja myös tätä yhteistyötä olemme aktiivisesti pyrkineet kehittämään

lisäksi rakennepoliittisessa ohjelmassa esitetään että subjektiivista päivähoito oikeutta rajoitetaan osa aikaiseksi kun vanhempi on kotona äitiys isyys vanhempain tai hoitovapaalla tai kotihoidon tuella

kun puhumme synnytystapahtumasta en lähde tässä sitä avaamaan tämän enempää on tärkeää että tuossa tilanteessa pystytään hyvin nopeallakin tavalla varmistamaan sekä synnyttävän äidin että syntyvän lapsen turvallisuus ja usein nämä riskit realisoituvat vain minuuttien aikana

meillä on myös hyviä esimerkkejä siitä että kotihoitoa kotiin vietäviä palveluja on lähdetty kehittämään hyvin systemaattisesti ja saatu myös hyviä tuloksia aikaiseksi

itämeri on kuitenkin myös paljon enemmän kuin vain kaunis sinisen välkehtivä maisema jonka haluamme säilyttää tuleville sukupolville

tällä lyhyellä esittelyllä tämä tärkeä asia eduskunnan lähetekeskusteluun

nykyisten kuntien ja kuntayhtymien sosiaali ja terveydenhuollon eri tehtävissä oleva henkilöstö siirtyy uudistuksen myötä tuottamisvastuussa olevien kuntayhtymien palvelukseen

tässä näillä toimenpiteillä joita rakennepaketissa on linjattu ja jotka täsmentyvät tässä myöhemmin yritetään hillitä tuota kasvua

helcomin suositusten sitovuutta tulee jatkossa parantaa ja ne pitää kytkeä osittain esimerkiksi sitovaan eu lainsäädäntöön vaikkapa maatalouden osalta

he haluavat että työvoimahallinnon viranomaiset ja terveydenhuolto tekevät yhteistyötä niin ettei asiakkaan itsensä tarvitse toimia viestinviejänä kun asioiden järjestelyyn tarvitaan apua useammalta taholta

esitetty kohtuullistaminen ei kuitenkaan vaaranna ympäristönsuojelun tasoa ja on esimerkiksi itämeren suojelukomissio helcomin suositusten mukainen

ja minun täytyy kyllä sanoa että en oikein pidä siitä että suomalaisesta vanhustenhoidosta ja hoivasta aina halutaan antaa kovin negatiivinen kuva tässä keskustelussa

me tulemme seuraamaan tarkasti myös tätä mitoituskysymystä

pidän itse aika vaarallisena sitä että leimaamme ikään kuin koko tämän toimintalohkon jotenkin hyvin negatiiviseksi koska sillä voi olla vaikutuksia myös esimerkiksi siihen miten meidän nuoremme hakeutuvat näihin tärkeisiin tehtäviin tulevaisuudessa

itämeri on vilkas kuljetusreitti jonka piirissä nyt asuvia ja jo aiemmin asuneita kansalaisia yhdistävät vahvat taloudelliset ja kulttuuriset siteet

lisäksi tapaamme säännöllisesti ulkoministerin ja juuri eilen valtuuskunnan kanssa olimme tapaamassa ensimmäistä kertaa uutta tasavallan presidenttiä ja kävimme hyvän keskusteluun euroopan neuvostonkin piirissä aktiivisesti esillä olevista aiheista

arvoisa puhemies

tämän syksyn aikana kaikkiin toimintayksiköihin lähtee kysely siitä onko tuo suositus täytetty ja myös ensi syksynä tullaan tuo sama kysely toistamaan ja näin pääsemme sitten arvioimaan yhdessä eduskunnan kanssa sitä tarvitsemmeko lain tasoista säätelyä tästä hoitajamitoituksesta

suomalainen yhteiskunta on tienhaarassa

pitkään jatkunut hämmennys hissien kustannuksista selkenee kun kustannukset hissien asentamisesta jälkikäteen jaetaan huoneistojen sijaintikerroksen mukaan

käytännössä nykyisen asetuksen lievempi vaatimustaso säädetään pääsäännöksi koska suuri osa kiinteistöistä sijaitsee muualla kuin herkillä alueilla kuten ranta alueilla

he toivovat että olisi edes yksi työntekijä joka tietäisi juuri minun tilanteeni että asiat selvitettäisiin heti kun apua lähdetään hakemaan eikä vasta kuukausien tai jopa vuosien odottelun jälkeen

esimerkiksi eilen sain vierailla turussa jossa tapasin erittäin tyytyväisiä ikäihmisiä jotka saavat käydä päivätoiminnassa järjestön ylläpitämässä paikassa

me itämeri parlamentaarikot haluamme nostaa esiin ja ratkoa itämeren piirissä olevia ongelmia ja haasteita mutta haluamme myös muistuttaa miten valtavia yhteistyön mahdollisuuksia tähän toimintaympäristöön liittyy

sen takia toivoisin että myös näitä hyviä esimerkkejä voisimme nostaa esiin kun niitä kerran löytyy mutta en kiistä tietenkään niitä ongelmia joita tässäkin kysymyksessä on nostettu esille

terveystarkastukset säännönmukaiset sellaiset ovat yksi osa tätä kokonaisuutta mutta ihan yhtä tärkeää on se että silloin kun on kysymys sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista niin omaishoitajakin saa sellaisen yksilöllisen arvioinnin siitä minkälaisia tukitoimenpiteitä hän voisi oman arkensa tueksi tarvita ja saada

olen aivan samaa mieltä siitä että me tarvitsemme tämän päätöksen tueksi myöskin vahvoja toimenpiteitä esimerkiksi kotiin vietävien palvelujen osalta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

lisäksi laissa säädetään tietoliikennepalveluiden yhteishankinnan ja huoneistokohtaisen vedenkulutuksen mukaiseen kustannustenjakoon siirtymisen edellytyksistä

mitä tulee tähän sote uudistuksen parlamentaarisen työn edistymiseen kun olen tuon työryhmän puheenjohtajana niin haluan vain hieman oikoa niitä julkisuuteenkin tulleita tietoja että työ olisi jotenkin jämähtänyt paikoilleen

tämä rakenne vastaa myös ympäristölainsäädännön normaalia rakennetta jossa ensin määritellään vähimmäistaso josta sitten voidaan poiketa erityisistä syistä

valitettavasti tietooni on tullut myös tapauksia joissa se että synnytyksiä hoidetaan varsin pieni määrä vuositasolla johtaa valitettavasti ammattitaidon heikentymiseen

tämä oli muuten myös eduskunnan kyseisen valiokunnan tahto että tämä asia arvioidaan ja tarvittaessa tuodaan sitten lain tasolla määriteltäväksi tänne

siksi meidän täytyy valvoa että jäsenmaiden hallitukset mukaan lukien meidän omamme kunnioittavat sitoumuksia ja rakentavat oikeudenmukaisen yhteiskunnan kansalaisilleen sekä huomioivat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat

tässä meillä on vielä paljon työtä sen myönnän aivan avoimesti

tasa arvoa himmentävät kuitenkin taloudellisen tasa arvon ongelmat

valiokunta tukee tätä esitystä todeten kuitenkin että vastaavan tyyppisestä suhdanneluonteisesta avustuksesta aikaisemmin saatujen kokemusten perusteella voidaan olettaa että tämä avustus toimii tehokkaasti ja tulee todella alentamaan työttömyyttä

asumisesta syntyvien jätevesien typenpoistoa on tehostettava

kyllä tämä on nyt ja myös jatkossa meidän kuntien ihan sitä perustehtävää ja luotan kyllä tässä siihen että myös kunnissa nähdään tämän toiminnan tärkeys

toivonkin että kollegat kansanedustajat voitte olla aktiivisesti meidän valtuuskuntaamme päin yhteydessä jotta saamme näitä asioita yhteisesti edistettyä paitsi suomessa myös sitten laajemmin euroopan alueella

valiokunta edellyttää yhdyskuntajätevesien typenpoiston tehostamismahdollisuuksien selvittämistä itämeren vaikutusalueella ja korostaa tarvetta yhdyskuntajätevesiä koskevan valtioneuvoston asetuksen säännösten tarkistamiseen

tämä johtuu monistakin syistä mutta myös väestön ikääntyminen on tässä tärkeänä pontimena jotta ikäihmisillä olisi mahdollisuus asua kotona mahdollisimman pitkään

kuntien rooli vahvistuu sillä kunnat voivat nyt ympäristönsuojelumääräyksillä antaa ankarampia määräyksiä herkille alueille kuten ranta alueille tai tärkeille pohjavesialueille

nyt kannattaa muistaa varsinkin kunnissa joissa näitä päätöksiä esimerkiksi tehdään se että omaishoito on kuitenkin monessa suhteessa taloudellisesti järkevämpi tapa hoitaa iäkkäitä ja muita avun tarpeessa olevia ja inhimillisesti tietenkin se paras vaihtoehto omassa kodissa hyvin usein tapahtuu tämä hoitotyö

selonteon näkökulma oli aivan kuten itämeri parlamentaarikkojenkin työssä on varsin laaja ja monia eri hallinnonaloja koskettava

meillä on ensihoitoon liittyen tehty uudistuksia ja kyllä uskon siihen että näillä uudistuksilla on voitu parantaa sitä toimintaa monilta osin mutta on selvää että tässä on varmasti haasteita ja maan eri osissakin varmasti vielä vaihtelua

mutta kaikille oli selvää jo silloin kun tuo puheenjohtajien sopimus tehtiin että aikataulu on hyvin tiukka ja kaikille oli varmasti myös selvää että monia isoja asioita pitää vielä tässä jatkotyössä linjata

eli ei pidä nyt luoda ihmisille mielikuvaa vaarallisista synnytyksistä kun sellaista vaaraa ei ole vaan pikemminkin pyrimme parantamaan turvallisuutta